selevä

kyllä siinä ihan oikeasti tuli semmoinen tilanne että näytti että meidän jonossa olevien pitää jo lähteä pellon poikki ohittamaan sitä traktoria

jos lähdetään ensinnäkin tuosta hongiston aiemmasta kysymyksestä liittyen venäjän suunnan kehittämiseen

kyllä on ollut aika karua se jälki tuolla pohjoisen virkistysalueilla ja lähivirkistysmetsissä kun sitä tavoitetta on toteutettu jopa hakkaamalla lähi tai keskusta alueiden kyläalueiden läheisiä saaria ja erilaisia matkailu ja retkeilykäyttöön tarkoitettuja reitistöjen vierustoja ynnä muuta

ainakaan minä en halua että maassamme esimerkiksi rakennuspuolen elvytykseen tarkoitetut rahat uppoavat pimeisiin taskuihin ja rehelliset yrittäjät ovat pian siinä tilanteessa että periaatteesta ja moraalista on tingittävä työtä saadakseen

vaatimuksemme pääomatulojen progressiivisesta verottamisesta kaikkien osinkotulojen verottamisesta suurituloisten verotuksen kiristämisestä ja verovähennysviidakon läpikäymisestä ovat oikeudenmukaisempia tapoja kestävyysvajeen voittamiseksi

tervehdys

se oli semmoista menoa että ei ainakaan minun ymmärrykseni enää riittänyt siihen että tämmöisillä yhdistelmillä pörrätään tuolla ihan luvallisesti

me olemme tehneet venäläisten kanssa tämmöisen älyliikenteen aiesopimuksen liittyen tähän yhteyden kehittämiseen tässä meidän rajalla monella eri tasolla ja siihen liittyy useampi eri alue ja ihan sen vuoksi että pelkästään näiden liikenneyhteyksien kehittäminen ei ratkaise niitä isoja ongelmia mitä siellä on

verotulot tuovat sitä hyvinvointia ja mahdollistavat palvelut täällä maassamme mutta nyt sitä pimeää rahamassaa katoaa vuosittain sellaista tahtia että kaikki nälkäiset suut olisi mennen tullen jo palatessa hoidettu jos harmaa talous maassamme olisi laitettu kuriin ja herran nuhteeseen

arvoisa herra puhemies

kun tässä talossa on aika vahvasti puhuttu tästä kilpailuneutraliteetista niin jos tämä ei nyt vääristä sitten kilpailua että samoissa kuljetustehtävissä voisi toimia traktorikalustoa ja kuorma autokalustoa jotka toimivat täysin erilaisilla pelisäännöillä jos se ei riko kilpailuneutraliteettia niin jo on kyllä kumma

väkiselläkin luettuani hallituksen antaman lakiesityksen heräsi kysymys ollaanko tekemässä rekisteriä rekisterin vuoksi siksi että norjassa tanskassa isossa britanniassa tällaisia rekistereitä on käytössä vai ihanko aidosti oikeaan tarpeeseen tarvitsee olla hoitohenkilökunnan lääkäreiden eri terveydenhuollon alan toimijoiden tiedot internetissä kaikkien luettavissa

ilmoittauduin työttömäksi ja sain peruspäivärahan

myös pienyrittäjien kohtalo arvonlisäveron korotusten kourissa olisi erittäin karu kun se on todella raakaa peliä jo tänä päivänä

kyllä väkisinkin tulee tässä sitten mieleen se mikä on loppupelissä se seuraava tie mille sitten päädytään kun valtio tukee valtiossa toimivaa omaa organisaatiotaan

elikkä siihen liittyvät myös nämä tullauskäytännöt ja yhteiset pelisäännöt siitä millä tavalla suhtaudutaan rajaliikenteeseen ja rajalla liikkuviin kuljetuksiin ja erityisesti tähän isoon logistiikkaan

teknisistä syistä en päässyt pääsykoehaastatteluun ja siitä hyvästä minut palkittiin pudottamalla työvoimatoimistosta peruspäivärahalta pois toisin sanoen minusta tuli niin sanottu sosiaalipummi

selvitys jokelan ja kauhajoen ampumatapausten jäljiltä on kertonut karua kieltään siitä mihin kiusaaminen sekä yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden tunteet pahimmillaan voivat johtaa

no sen lisäksi täällä tuli viestiä siitä onko oltu yhteistyössä euroopan unionin kanssa onko oltu yhteistyössä venäjän kanssa onko oltu yhteistyössä ruotsalaisten ja norjalaisten kanssa

laajamittainen harmaan talouden kitkeminen on saatava seuraavan hallituksen kärkihankkeeksi jotta voimme lisätä verotuloja vähentää työttömyyttä ja korjata rehellisten yritysten ja yrittäjien asemaa

sitten kun ministeri tuli paikalle niin kerron terveisiä poliisilta

olen lapsenuskollani luottanut siihen että nyt jos koskaan meidän poliittinen koneemme suomessa herää lasten ja nuorten arkitodellisuuteen muutoinkin kuin nettivalvonnan ja aselainsäädännön muutosten keinoin

olen henkilökohtaisesti toiminut terveydenhuoltoalalla mutta olen toiminut myös kaupan alalla jolla nimenomaan haluttiin suojata henkilökunnan oikeusturvaa ja henkilökunnan turvallisuutta esimerkiksi sillä ettei rintamerkissä koskaan lukenut mitään muuta kuin pelkkä etunimi jotta ei olisi niin helppoa selvittää muuta tietoa kaupan myyjästä

voin kertoa teille että oltuani tehtävässä kolme kuukautta olen ollut yhteistyössä näiden kaikkien tahojen kanssa ja tulen olemaan myös jatkossa erittäin aktiivisesti samoin kuin koko virkamieskollegio ministeriössä

mikäli nuoriso ja pitkäaikaistyöttömyyttä ei saada selvään laskuun luomme me yhteiskuntaamme todellisen kestävyysvajeen jonka korjaaminen on erittäin vaikeaa ja kallista

kyllöstä välittämään semmoisia terveisiä ensinnäkin parlamenttiin että direktiivien säädöstä me voisimme viedä viestiä euroopan unioniin että jonkunlaista rotia pitäisi sinne saada kun alkaa tuolla tien päällä poliiseiden näkövinkkelistä näyttää siltä että direktiivin säätäjät eivät edes tiedä missä päin on auton etu ja missä päin takapää

elikkä missään meillä ei nukuta eikä maata eikä odoteta vaan tehdään etupainotteisesti työtä niin euroopassa venäjällä kuin myös sitten naapurimaitten kanssa

harmaan talouden kitkemisen lisäksi työllisyyttä voidaan parantaa parantamalla pienituloisten ostovoimaa aktiivisella työvoimapolitiikalla jossa aidosti korjataan ne pätkä ja silpputyön ongelmat jotka tänä päivänä ovat satojen ja tuhansien ihmisten arkipäivää

paperit sisään pääsykokeisiin ja pääsinkin sinne

yhdenkään lapsen ei anneta enää syrjäytyä tässä maassa ja nyt ovat kaikki voimat liikkeellä neuvola koulu lapsi ja nuorisoikäisten hyvinvoinnin puolesta

kurssin järjestää ammattiopisto ja se toteutetaan monimuotokoulutuksena

karjaisua on ilmeisen turha odottaa hallituksen puolelta vaikka lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen toisi valtiollemme suoraa säästöä miljoonia vuodessa

edustajat rundgren ja mäntylä ja anteeksi jos olen unohtanut jonkun vielä mainita ei suinkaan minun tapani ole ollut vähättelevä

mutta tällä hetkellä vaikuttaa siltä että on halu antaa tietoa terveydenhuollon henkilöstöstä

siinä suhteessa saisi vähän joskus miettiä mikä kaikki on tarpeellista ja mikä ei

palvelutyön arvonlisäveroja olisi syytä laskea jotta ihmisillä olisi mahdollisuus palveluita käyttää ja sitä kautta yhteiskuntamme pyörät pyörisivät

valtiovarainministeriön virkamiesten luulisi tanssivan saksanpolkkaa riemuissaan tämän arkitodellisuuden edessä mutta ei näytä poikia polkka kiinnostavan eikä jalka nouse lasten ja nuorten asialle

minä ymmärrän sen että tarvetta tiedolle on sitä tarvetta on apteekeilla erilaisilla terveydenhuollon palvelujärjestelmillä mutta sitä tietoa on saatavissa jo tänä päivänä

sitten liikenneministerille huoli joka esitettiin siellä luvanvaraisen liikenteen osalta että kun puhutaan näistä digikorteista on ollut kuulemma semmoinen tarkoitus että niitä ei myönnettäisi kenellekään ulkolaisille

esimerkiksi apteekeissa on ajantasaiset joka kuukausi uusiutuvat rekisterit lääkäreistä ja muista henkilöistä jotka ovat esimerkiksi yhteydessä lääkehuoltoon ja lääkehoitoon

nykyisen arvorappion korjaamiseen tarvitaan sosiaalisesti oikeudenmukaista politiikkaa joka ottaa kaikki kansalaiset huomioon

mutta olen käynyt myös siellä lapissa niin kuin monessa muussakin maakunnassa tutustumassa näihin hankkeisiin ja tiedän miten tärkeä tällä hetkellä on kolaripajala alue ja siellä on myös rajat ylittävää yhteistyötä liittyen näihin väylähankkeisiin

kannattikohan olla aktiivinen

suurin kestävyysvaje elääkin kansalaisia syrjivässä ja syrjäyttävässä eriarvoistavassa politiikassa johon tällä kansakunnalla ei ole varaa

täällä perusteluissa on käytetty muun muassa apteekkeja yhtenä esimerkkinä että helpotetaan apteekkien tiedonsaantia

tällaisia terveisiä arjesta ja me paukautamme sitten sinne lisää lakipaketteja joihin eivät edes te toimistot pysty vastaamaan

esitän kyllä kysymyksen eikö sitä tiedonsaantia ole jo tänä päivänä mahdollistettu ainakin oman kokemukseni mukaan näin on

arvoisa puhemies

vaikka tietysti voisi sanoa että sitä viikatteella päähän joka itseään toistaa niin rohkenisin vielä käyttää puheenvuoron tästä valtion tuottavuusohjelmasta ja sen vaikutuksista tähänkin

olemme kovasti tekemässä työtä että etelässä pohjolan kolmio ja pohjoisessa botnian korridori botnian käytävä saataisiin sinne ten t verkolle jotta me olisimme olemassa sekä etelässä että pohjoisessa

kyllä riemu repeää suomalaisten työttömien joukossa

joka ikisestä hoitohenkilökuntaan kuuluvasta olipa hän sitten lääkäri fysioterapeutti kätilö perushoitaja sairaanhoitaja ihan kuka tahansa jonka teo on hyväksynyt ammatinharjoittajaksi silloin kun työtä haetaan työnantajan velvollisuus on tarkistaa että työntekijä on rekisterissä

ja voitte uskoa siellä lapissa että minä en ole kyllä viimeinen sotamies tässä ajamassa ikään kuin pohjoista nurkkaan päinvastoin

kuinka moni perhe kuinka moni lapsi ja nuori voisikaan paremmin jos meillä tässä maassa ja maailmassa olisi enemmän aikaa toisillemme rajat ja rakkautta eikä yksin pärjäämisestä olisi tehty koko yhteiskunnan ikonia

se on hanke joka on sovittu edellisessä selonteossa ja minun mielestäni valtio ei voi muuttaa semmoista linjaa johon on aikaisemmin annettu sitoumus

siellä on valtaisat jonot odottamassa päätöksiä ja ratkaisuja eri puolille suomea

tervehdin ilolla tätä lakia joka tietyltä osalta varmistaa sen että taksina toimivat ne joilla on asianmukaiset luvat ja asianmukainen kalusto eikä tästä tule villi länsi kuten edustajakollega mieto tässä kuvaili näitä lavetin päälle rakennettavia kulkupelejä ynnä muita

yleensä se tarkistus suoritetaan suoraan teolta olen ymmärtänyt ainakin näin ja jos sitä ollaan helpottamassa sillä että voitaisiin netistä tarkistaa niin kyllä on maailma mallillaan

hallitus seuraa lain tievarsimainontaa koskevien säännösten toimivuutta ja vaikutuksia laajasti ottaen huomioon eri toimijoiden näkemykset ja käytännön kokemukset

olen hyvin tarkkaan seurannut sitä prosessia ja oli totta kai tietoisuus siitä että jos hanke ei kaupungissa etene niin sitten valtiokin ryhtyy omiin toimenpiteisiin

jos tätä asiaa ei seurata ja toimenpiteitä tehdä tulee varmasti jatkossakin käymään juuri niin kuten on käynyt enontekiöllä pohjois suomessa että sieltä on jo paukuteltu

olen saanut runsaasti yhteydenottoja ja viestejä terveydenhuollon ammattilaisilta entisiltä omilta työkavereilta ja kyllä se viesti on selkeä

tuottavuusohjelma syö niitä voimavaroja joita kenttätutkimuksessa ja seurannassa tarvitaan

mielestäni tässä maassa tarvitaan turvallinen ja kuluttajansuojan takaava taksijärjestelmä joka turvaa myös taksiautoilijoille asianmukaisen toimeentulon ja järjestelmä joka takaa sen että pimeä bisnes ei pelaa ja erilaisilla venkulakonsteilla ei rahasteta

se on minun mielestäni yksi tärkeimmistä oikeusturva asioista niin kaivosteollisuuden kuin alueen ihmisten ja ympäristönkin näkövinkkelistä

kivelä nosti kunniakkaasti esille tämän tiestön rappeutumisen

huolimatta siitä että lapin ympäristökeskus on antanut myönteisen lausuman ja kunta on puoltanut asiaa niin tiehallinto ei ole myöntänyt poikkeuslupaa tienvarsimainoksille vaikka enontekiössä tuskin suuria häiriötekijöitä siellä selkosen keskellä tienvarressa tököttävälle mainokselle juuri onkaan

ihmiset eivät halua omia tietojaan internetiin eivät edes sitä omaa sukunimeään tai syntymäaikaansa

kaivosteollisuudessa käytetään tänä päivänä semmoisia kemikaaleja että jos sitä seurantaa ja tutkimustietoa ei ole pitkäjänteisesti ja ajantasaisesti tehty sen vuoksi että ei ole riittävästi henkilöstöä käytettävissä tähän kenttätyöhön niin tämä on ihan järjetöntä oman oksan sahaamista mitä me tällä tuottavuusohjelmalla teemme

tiedätte hyvin taustani

meiltä löytyy hyvin taitavia toimijoita ja nikkareita netin parissakin jotka löytävät sitten näidenkin tietojen avulla runsaasti lisätietoa alan toimijoista

sieltä soratien varrelta kuljen tänne helsinkiin ja koetan kovasti oman joukkueeni kanssa miettiä mitkä olisivat ratkaisuja tähän alemman tieverkon kunnossapitoon

uusia vaihtoehtoja myös tämän älyliikenteen kautta on tulossa siihen millä tavalla me pystymme tehostamaan ja vakauttamaan myös kelirikkoaikoina tämän alemman tieverkoston korjaamista

esitänkin sen kysymyksen kuinka voi olla mahdollista että tienvarsimainokset ovat häiritseviä ja aiheuttavat monella tapaa ongelmia niin että ne kielletään mutta sen sijaan esimerkiksi isojen kaupunkien bussien kylkiin saa täräyttää lähestulkoon vaikka minkälaisen alastoman naisen ja se ei sitten häiritse eikä aiheuta minkäänlaista

kollegat ovat toivoneet että mikäli me kansanedustajat suuressa viisaudessamme kuitenkin päätämme että julkinen rekisteri on välttämätön niin henkilökunta vaatii että rekisteriin liitetään sähköinen tunnistautuminen

tietokantaan on jäätävä sähköinen sormenjälki siitä kuka tietoja on katsonut ja rekisteröidyllä tulee olla oikeus tarkastaa kuka juuri häntä koskevaa informaatiota on tarkastellut

keskustelu on nyt päättynyt että eduskunta hyväksyisimmässä käsittelyssä ja säilytän päätetyt lakiehdotukset dr oikeutusta toinen käsittely on päättynyt tätä eduskunta hyväksyi pidin työstä tulee valtava ehdotuksen että asia on loppuunkäsitelty

joo

lisäksi jokaiselle terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen rekisteröimälle ammattihenkilölle tulee varata mahdollisuus pyytää ammatinharjoittamisoikeutensa poistoa ennen rekisterin siirtämistä vapaasti saataville verkkoon

arvoisa herra puhemies

nämä uudet rahat on tarkoitettu kyllä nyt sitten lähinnä olemassa olevien rataverkkojen korjaamiseen ja ensisijaisesti sinne

kainuulaisesta elämänmenosta esimerkki poliittisena päättäjänä

tietysti liikennepoliittinen selonteko on se missä linjataan jatkoja mutta olemassa olevia suunnitelmia tällä hetkellä näitten oikoratojen suhteen ei meillä ole

maakuntavaltuutettuna maakuntahallituksen jäsenenä monet ovat joutuneet poistamaan omat tietonsa internetistä häiriköinnin ja ahdistelun vuoksi ja puhutaan kuitenkin henkilöistä jotka eivät toimi yleisesti terveydenhuollossa vaan poliittisessa vaikuttamisessa

alun perin vuoden pituiseksi kaavailtu turvapaikanhakijoiden työntekokielto on hallituksen esityksessä korvattu kuuden kuukauden rajoituksella

edustaja korhonen tärkeät ratahankkeet selvitysvarat tämä on itse asiassa semmoinen asia joka on tällä hetkellä työn alla meillä ministeriössä

on iso puute se että meillä ei ole näihin tärkeisiin hankkeisiin erillistä momenttia jossa me voisimme käyttää selvityksiin ja suunnitteluun sitä rahaa ja sitä kautta monta kertaa on jääty sitten vähän jälkeen näittenkin suunnitelmien kanssa

eletään aika raadollista aikaa

jos mietitään sitä että terveydenhuollossa on ollut kaikennäköisiä ongelmatapauksia on puhuttu insuliinisurmista niin kyllä se surullinen tosiasia vain niin on että niillä ihmisillä jotka ovat tehneet surullisia toimia työssään on ollut teon hyväksyntä teon virallinen vahvistus ammatinharjoittajaksi elikkä mikään rekisteri ei ole poistanut sitä että työyhteisöön voi päästä myös ihmisiä joiden omassa elämässä kaikki ei ole kohdallaan ja omassa päänupissa kaikki ei ole kohdallaan

tästä on tullut paljon palautetta ja allekirjoittanut on pyydetty talvella sinne seminaariin joten tämäkin asia on täällä työn alla

tällä hetkellä suomalaisessa elämänmenossa ongelmat eu maista tulevan halpatyövoiman osalta on suuri epäkohta

halpatyövoimalla keinotellaan ja pelataan kovaa peliä harmaan talouden seinien sisällä ja me näytämme olevan sen todellisuuden edessä täysin rähmällämme

siellä pyöritetään täyttä höyryä viikoittain koulutuksia joissa eri päivinä on virolaisia venäläisiä ja puolalaisia koulutettavia koulutuksessa niihin tehtäviin joista meidän suomalaiset työmiehemme on lomautettu tai irtisanottu ja me annamme tämän tapahtua ja monella keinoin nämä ongelmat kaatuvat koko meidän maahanmuuttopoliittisen keskustelumme päälle

työnteko oikeudella on mahdollisuus ehkäistä harmaata taloutta ja nopeuttaa oleskeluluvan saavien turvapaikanhakijoiden osallistumista yhteiskuntaamme

ihan samalla linjalla kuin ed

hallituksen esitys ulkomaalaislain muuttamisesta tarjoaisi työnteko oikeuden ulkomaalaiselle joka kansainvälistä suojelua hakiessaan ei ole antanut vääriä tietoja henkilöllisyydestään ja jonka henkilöllisyys on selvitetty tai jonka henkilöllisyyttä ei ole kyetty selvittämään hänestä riippumattomasta syystä

kyllä meidän mielestämme enemmänkin tämän yhteiskunnan arvot ovat röttelöasteella että saisi pikkuhiljaa panna järkeä siihen mitä tässä maailmassa tehdään ja mitä ei

voiko olla väärin että turvapaikanhakija haluaisi elättää itsensä omalla työllään varsinkin jos siihen olisi maassamme mahdollisuus

arvoisa puhemies

yhteiskunnassamme näin siis vain lisätään vastakkainasettelua ja muukalaisvastaisuus saa uutta pontta kun ei ole edes mahdollisuutta elää muutoin kuin sosiaalituella maassamme

mustajärven kanssa mutta haluan korostaa samalla tavalla kuin edellisessäkin lakiesityksessä että olisi vakavasti nyt vihdoin vakavasti otettava huomioon se todellinen tilanne mikä on tällä hetkellä työttömyyskassoissa päällänsä

esimerkiksi tanskassa ja ruotsissa on käynyt niin että työnteko oikeuden rajoittaminen on luonut maahan massiiviset paperittomien siirtolaisten halpatyömarkkinat

lakiesityksen lausunnoissa on todettu hyvin selväsanaisesti että vaikka uudistukseen sisältyy ehdotuksia jotka yksinkertaistavat lain toimeenpanoa työttömyysetuuden erilaisten korotusosien katsotaan hankaloittavan työttömyysetuuksien maksatusta

on vaikea nähdä että henkilökohtaista vainoa kotimaassaan kokenut ihminen marssisi kotimaansa viranomaisten luo hakemaan henkilöllisyystodistusta voidakseen todistaa turvapaikanhakumaassa kuka hän on

kansaneläkelaitos toteaa lausunnossaan että korotusosien ja muutosturvan lisän suhde hämärtyy muutoksen myötä ja useilla eri perusteilla maksettavat korotusosat aiheuttavat hankaluuksia ja epäselvyyksiä toimeenpanossa

en tiedä kuinka moni meistä hädän hetkellä olisi sellaiseen valmis

ja jos tämä ei herätä meitä tilanteessa jolloin voi ihan suomeksi sanoa että työttömyyskassat ovat syvällä nesteessä niin milloin me sitten herätään siihen että ihmiset odottavat kolme neljä kuukautta omia päivärahojaan jo tänä päivänä ja vuoden alusta sinne ollaan lyömässä uutta lainsäädäntöä joka entisestään vaikeuttaa ja hidastaa kun päinvastoin työttömyyskassojen yhteisjärjestö on monta kertaa edellyttänyt eduskunnalta toimia jotka selkeyttäisivät työttömyysturvalainsäädäntöä ja helpottaisivat käsittelyjonoja ja vähentäisivät sitä painetta mikä siellä tällä hetkellä on

vainon sodan ynnä muiden konfliktitilanteiden vuoksi turvapaikkaa hakevien tilanteen osalta jatkossa on kysyttävä mitä tulee tapahtumaan

meidän maassamme on tälläkin hetkellä henkilöitä jotka ovat tulleet sodan jaloista irakista afganistanista monista muista maista ja joille tämä uusi ulkomaalaislaki on todella herkkä ja vaikea asia

no en malta olla sitten lukematta teille ku ningasotsikoita tästä lainsäädännöstä ja toivon että se saisi edustajakollegani miettimään onko todellakin tarpeellista säätää näin monimutkais ta ja ihmeellistä lainsäädäntöä

tietysti esimerkeistä olen saanut lukea että myös niitä on joukossa jotka eivät laillisesti ole maahamme pyrkineet ja totta kai meidän täytyy yhdessä miettiä keinoja laittoman maahantulon ehkäisemiseksi

mutta onko tavoitteena se että torjutaan myös ne joilla on todellinen hätä ja tarve saada apua ja samalla tämän rinnalla jätämme vaikka meillä olisi kaikki keinot käytettävissä torjumatta todellisen uhkan harmaan talouden ja halpatyömarkkinat

se mikä on ehkä eniten nostanut hiuksiani pystyyn viime aikoina ja nyt tutustuessani tähän uuteen ulkomaalaislakiin on se että meillä on laillista pörssiyhtiön mukana tai pörssiyhtiön toimesta tuoda maahan filippiiniläisiä hoitajia antaa heille kahden viikon perehdytys jonka jälkeen he voivat toimia suomessa hoitohenkilökuntana ja kuitenkin vaikka meillä on maassa laillisesti oleskelevia kansalaisia jotka ovat tulleet tänne avioliiton kautta tai saaneet kansalaisuuden turvapaikanhakijana tai sen kokonaisprosessin jälkeen niin he eivät pääse lähihoitajakoulutukseen koska heillä ei ole riittävää kielitaitoa

nuorta miestä oli kannustettu työhön kertomalla että hänen jouduttuaan työttömäksi hänellä työssäoloehto ei valitettavasti täyttynyt kun puuttui kuusi tuntia työssäoloaikaa

ja voi että sitä riemun päivää kun ilossa ripaskaa tanssien palaa kotiin peeaana ja nauttii jälleen kerran elämästään sitten ehkä sosiaaliturvan varassa tai sitten ei

erkki virtasen tekemää esitystä